tällä hetkellä se laahaa jäljessä ja kaikki mahdollinen on tehtävä sen eteen että vientitulot kasvavat

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minun mielestäni on erinomainen asia että on vankka selkänoja mihin tukeutua koska näissä molemmissa on työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen kesken sovittu erinomaisia asioita jotka monella monella eri konstilla nostavat sitä eläköitymisikää ja siihen pitää kaiken tietenkin tähdätä

minun mielestäni tämä on sellainen oikeastaan aika lailla myönteinen porkkana koska meillä on kuitenkin ajatuksena se että ihmiset kestävät mahdollisimman pitkään yhteiskunnan rattaissa ja sieltä ei ilman hyvää syytä sairautta tai mitä ikinä niitä sitten onkaan pois hypätä ja tarkoituksella sitten jättäydytä vain sinne kodin nurkkaan tai asunnon nurkkaan lojumaan

niin kuin selonteko osoittaa kaupan sijainti ja sen kyseisen alueen levottomuus näyttää olevan kuitenkin se suurin tekijä turvallisuuden osalta

niin kuin edustaja pekkarinen täällä minun mielestäni hyvin totesi se viimeinen tunti siinä aukiolossa on se vaarallisin aika

mutta vähän on hampaatonta nyt opposition politiikka tässä asiassa en sano tässäkin asiassa kun en halua härnätä ihmisiä

olen samaa mieltä että meidän pitäisi enemmän katsoa tuonne ulkopuolelle eikä ehkä käpertyä niin paljon katsomaan vain pelkkiä niin sanotusti omia ja katsoa sitten eri puolilta myöskin niitä vertailuja

arvoisa puhemies

mutta kyllähän siinä pitää mukaan ottaa myöskin sitten työmarkkinajärjestöt ja se vaatii myöskin yhteistä sopimista että sen viimeisen tunnin viimeisten tuntien aikojen turvallisuus koska se on se pahin aika myöskin sitten saadaan jollain aikavälillä kuntoon

me emme jotenkin osaa minun mielestäni tarpeeksi katsoa tuonne ulos ja nähdä niitä meidän omia vahvuuksiamme esimerkiksi teknologian puolella josta muun muassa talousvaliokunnassa on aika ajoin paljonkin puhetta

suomessahan näitä pieniä ja keskisuuria yrityksiä jotka ovat kasvuhaluisia on aivan liian vähän

sen lisäksi tämä rahoitusongelma on tosi suuri

ja kyllä näitten toimenpidekertomusten osalta myöskin sopisi enemmän sitten siellä erikoisvaliokuntatyöskentelyssä ruveta katsomaan vähän niin kuin rajojen ulkopuolelle miten muualla maailmassa näitä asioita on tehty ja ottaa sitä myöten kantaa sitten

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllähän tällä lisätään työllisyyttä ja näitä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja myöskin talouskasvua sitten pidemmälläkin aikajänteellä

tämä metsästysasian hoitaminen kaiken kaikkiaan on äärimmäisen tärkeätä tehdään sitä sitten metsästys tai tuliaseilla nuoliaseilla tai vaikka ritsoilla

ja tämä metsäteollisuuden kuljetusjärjestelmien nimenomaan kun nämä kohdistuvat osittain sinne alemmalle tieverkolle kokonaisvaltainen kehittäminen myös toiminta alueiden rajat ylittävillä alueilla on ihan oikein

mutta minä haluan muistuttaa tätä salia myöskin siitä että ei nyt keskitytä tämän lain valmistelussa tähän metsästykseen joka on vain yksi pieni osa tärkeä osa sitä en yritäkään kieltää

täällä on tosi upeata kansanedustajan palkkion varassa viisastella siitä onko tässä hallituksen lakiesityksessä sitä tätä tai tuota

mutta kyllähän se iso juttu tässä on että me jätämme tuleville polville luontoa joka on turmeltumatonta tai tässä tapauksessa ei kaikki sillä tavalla turmeltumatonta mutta ihmisillä on mahdollisuus viettää vapaa aikaa luonnossa suojellussa ympäristössä

se on iso raha niille ihmisille mutta myöskin yhteiskunnalle poistaa sitä eriarvoisuutta ja lisää oikeudenmukaisuutta

minun mielestäni nyt ei ole sen keskustelun aika että siellä ei todella ole sitä eikä tätä eikä tuota kun siihen ei yksinkertaisesti ollut varaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ministeri hautala on todennut useasti ettei omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä voi puuttua valvomiensa yhtiöiden päätöksiin koska se olisi osakeyhtiölakia vastaan

tehokas harmaan talouden torjunta edellyttää kuitenkin myöskin tehokkaita tutkinta ja tässä tapauksessa poliisivoimia koska ne tutkimusketjut siellä ovat todella pitkiä ja monimutkaisia

edustaja turuselle muutama sana

epäili sitä että parille puolueelle valuvat ne ay liikkeen pienet sentit joita sieltä jaetaan

liikennevirasto on yllättänyt etelä karjalan maakunnan erittäin ikävällä tavalla

arvoisa ministeri onko talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunta joutunut kärsimään tutkivien poliisien määrän pienuudesta

ehkä se on edustaja turunen kuitenkin sillä tavalla että nämä kaksi puoluetta joitten nimet uskon tietäväni ajavat eduskunnassa palkansaaja asiaa joten totta ihmeessä ne pienet senttimäärät mitä sieltä on tullut allekirjoittaneellekin on kyllä kilahtanut ohjataan sellaisille ehdokkaille jotka ajavat palkansaajaetua myöskin täällä eduskunnassa

jo kertaalleen päätetty liikennepoliittisessa ohjelmassa tässä salissa hanke kaksoisraide luumäkiimatra välille on laitettu virkamiesten toimesta kannattamattomien hankkeiden listalle

mahdollistaako tämä osakeyhtiölaki vain johtajien puolelle asettumisen vai näkisittekö itsenne välillä myös tavallisten lentoemäntien ja stuerttien puolella

en malta olla ottamatta esille että perussuomalaiset uhosivat tässä ihan pieni tovi sitten että he valloittavat kaksi kohtuullisen suurta ammattiliittoa

ihan lyhyesti keskityn tähän todistajan anonyymiin kuulemiseen

muun muassa sen takia se on hyvä uudistus että järjestäytyneessä rikollisuudessa joka on jo kauan aikaa sitten rantautunut suomeen on erittäin raakoja menettelytapoja sitten niitä kohtaan jotka lähtisivät todistamaan rikollisjärjestön jäsenen tekemää rikosta

tällainen edestakainen soutaminen haittaa alueen elinkeinoelämän ja teollisuuden toimintaa joilla ei teollisen rakennemuutoksen takia mene muutenkaan niin erinomaisen hyvin

arvoisa puhemies

edustaja tuupainen oli tuossa ensimmäisessä puheenvuorossaan hieman kaukana kotoa kun totesi jotenkin siihen tyyliin että lukutaito katoaa

kyllä se monta kertaa sitten on jäänyt todistamatta ja näin myöskään niitä konnia rosvoja ei ole saatu telkien taakse vastaamaan näistä teoistaan

ymmärrykseni mukaan siellä peruskoulussa kyllä aapisesta opetetaan lukemaan eikä sanomalehdistä ja niin se oli myöskin minun aikanani

toisaalta on myöskin hyvä että näistä ihmisoikeuksista ja uhrin oikeuksista nyt puhutaan ja puhutaan myöskin sitten kovallakin äänellä siitä millä tavalla niitä todisteita ei saa etsiä

kun valtion alijäämä on tätä luokkaa kuin se tällä hetkellä on niin keskustan ylläpitämä alv korotus yleinen alv korotus olisi kaikkein pahinta myrkkyä mitä kansalle voidaan syöttää

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minä en usko että tämä alv korotus sinällään niitä lopputilejä lisää vaan tällainen yleinen herkkyys siihen että ihmisiä irtisanotaan

ministeri otti ihan oikein esille tämän espanjalaisen matkustamohenkilökunnan mahdollisen toimimisen lakkotilanteessa rikkureina

on toimialoja joilla mahdollisen koeajan pidentämisen jälkeen ei todellakaan ole sitten kuin pelkkiä koeaikaisia ihmisiä töissä ja se ei voi kyllä olla kenenkään tavoite

jos lakko tulisi teidän apuanne tarvittaisiin

siis on kyse nyt sitten palkkatyöstä tai yrittäjäkuljettajasta niin kyllä tämä on erittäin huomionarvoinen seikka

arvoisa puhemies

vaikka todella iso osa työnantajista hoitaa aina ja kaikkialla asiansa hyvin ja oman henkilöstönsä hyvin niin kyllä tämä koeajan pidentäminen avaa sellaisen pandoran lippaan jos siihen lähdetään matkaan mukaan että ei ole oikein tosikaan

sitten tästä turvallisuuden parantamisesta raskaassa liikenteessä

haluan vielä toisen kerran kysymykselläni varmistaa että ettehän puhunut aamulla vain lämpimiksenne vaan aiotte myöskin näin toimia mahdollisen rikkurityövoiman finnairissa esiintyessä

omasta mielestäni niitä uusia työpaikkoja tarvitaan aitoon kysyntään perustuvia uusia työpaikkoja uusille toimialoille ja niitähän on syntymässä runsain mitoin useita tuhansia muun muassa kaivosalalle

siellähän kaiken kaikkiaan on takana suomalaista työtä

siellä on kyse tiedottamisesta koulutuksesta ja en minä ihan oikeasti niitä puheita ymmärrä mitä tänä päivänä täällä on kuullut siitä että tämän lain voimaantulon jälkeen joka on tehty niin minimiratkaisuksi kuin ikinä pystytään tekemään tuntuu että seuraava asia on sitten maailmanloppu

toivoisin tällaisen keskustelun sijaan sitä että työnantajat itse sen neljän kuukauden aikana ottavat enemmän vielä vastuuta siitä omasta henkilöstöstään ja jatkavat sitä koulutusta jonka yhteiskunta heille siihen mennessä on tarjonnut

on erityisen kullanarvoista että näitten työpaikkojen takaamisen lisäksi tämä mahdollinen uusi omistaja tuo investointeja jotta se liiketoiminta pystyy kehittymään

tätä taustaa vasten onkin aivan käsittämätöntä puhetta se että ympäristöministeriötä joissain puheenvuoroissa tai ainakin yhdessä oltaisiin ajamassa alas

arvoisa puhemies

talousvaliokunnassa tänään kuultavina olivat ympäristö kaivosalan toimijat virkamiehet ja kyllä nähdään ihan yhtenäisesti se että sitä laadukasta virkamiestyötä tarvitaan paljon paljon enemmän kuin sitä tähän asti on ollut jotta omalta osaltaan mahdollistetaan talouskasvu vaikka nyt

arvoisa ministeri millä keinoilla aiotte taata sen että myöskin tulevaisuuden investoinnit varmistuvat ja onko mahdollista ja millä todennäköisyydellä että valtio jää myöskin osakkaaksi tässä

näyttää että uusia kaivoksia syntyy seuraavan kymmenen vuoden aikana runsain mitoin ja tämäkin on erinomainen asia

en usko siihen mutta turvallisuuteen haluan kiinnittää entistä enemmän huomiota

arvoisa puhemies

tämä lakiesitys on kaiken kaikkiaan kannatettava ja hyvä esitys

kysymykseni liittyy siihen että elinkeino liikenne ja ympäristövirasto ja myöskin aluehallintovirasto valvovat muun muassa kaivoksien ja erityisesti kaivoksien ympäristöasioita

ovatko arvoisa ministeri erityisesti elinkeino liikenne ja ympäristöministeriöt pää edellä ja elinkeino liikenne ja ympäristöviraston resurssit ja osaaminen ajan tasalla

tätä osaamista kysyn lähinnä sen takia koska suomessahan ei uusia kaivoksia ole liiemmin avattu

sillä alueella on arvokkaita kallioalueita soita lintuvesiä sekä lehtoja pikkujärviä puroja ja lähteitä eli kyllä tällainen alue ehdottomasti kannattaa kansallispuistostatuksella kruunata ja myöskin yksi meren saari siellä on

sitä alueen yleistä tunnettavuutta toteuttamalla tällä hankkeella varmaan lisätään ja edistetään välillisesti ehkä tai välittömästikin matkailuelinkeinon kehittymismahdollisuuksia salon seudulla

kaiken kaikkiaan kun nyt on ollut tilaisuus olla useampaa kansallispuistoa valiokunnan kautta perustamassa ja kuulemassa niistä nämähän ovat todella mielenkiintoisia asioita ja ovat olleet lähellä ihmistä

minä en sitä nyt osaa pahana pitää koska kyllähän esimerkiksi elinkeinoelämän keskusliitolla sttklla akavalla saklla jotka siellä alueella toimivat kokemusta on ja sanansa pitää pystyä myöskin sanomaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

niitten uusien työpaikkojen syntymiseen ensinnäkin pitää olla aitoa kysyntää ja näitten kysynnän mahdollisuuksien luomiseen tarvitaan sitä yhteiskuntaa kansanedustajia kansanedustuslaitosta että me annamme mahdollisuudet yrityksille vaikka energian hinnassa että verkostot ovat kunnossa kaikkea tällaista

minä en myöskään mitään suuruutta rakasta pelkästään sen suuruuden vuoksi mutta olen ymmärtänyt että suuremmilla te toimistoalueilla haetaan myöskin yhtenäisiä käytäntöjä

eihän tämä päätös vakausmekanismeista kenellekään varmaan mitään mielenperäistä hommaa ole mutta tässä komppaan edustaja zyskowiczia

muistan oikein hyvin ajan kun oli pieniä alueita ja nyt niitä ollaan viemässä yhden päällikön alle kyllä tällä varmasti myöskin haetaan sitä että tulkinnat ovat myöskin sitten yhdenmukaisia eli kohtelunhan pitää olla kaikille sama kaiken kaikkiaan

kysymys on tosiaan siitä että kun hulvatonta elämää on vietetty vakausmekanismeja pitää olla jotta suomalaisen veronmaksajan rahat ovat edes pikkuisen paremmassa turvassa kuin ne tässä vielä pieni hetki sitten olivat

siis se on täysin epäloogista

tässä olen samaa mieltä satosen ja virtasen kanssa ja myöskin mustajärven kanssa että se palvelu ei saa olla liian kaukana koska se paikallinen tuntemus siitä häviää ja ymmärrykseni mukaan tämä lakiesitys lähteekin siitä että vaikka te toimistoalue on suurempi niin sillä alueella voi ja pitää olla useita toimipisteitä

kaiken kaikkiaan jos kuvaa sitä millä tavalla tämä lakialoite kaiken kaikkiaan on talousvaliokunnassa käsitelty se on käsitelty erittäin syvästi myöskin pureutuen niihin kaikkiin pieniin yksityiskohtiinkin jotka täälläkin ovat tulleet esille

arvoisa puhemies

on erittäin tarpeellista ja tärkeää että näitä uusia työpaikkoja uusille toimialoille kuten kaivosalalle syntyy ja että ne ovat vielä aitoon kysyntään perustuvia työpaikkoja

siinä mielessä luotan kyllä tähän valmisteluun voisi sanoa jopa ihan täydellisesti jos sellainen sanonta sallitaan

arvoisa puhemies

on varmaan niin ja varmasti on niin että niitä yli seitsemänkymppisiä kuskeja tämän lakimuutoksen jälkeenkään ei pilvin pimein sinne ratin taakse tule koska kyllä se on niin kuin täällä on todettu raskas ammatti

sitten muutama kritiikki on esitetty siitä onko telan laskuperustejaosto oikea paikka käsittelemään asiaa

minun mielestäni valiokunta mietinnössään korostaa sinällään ihan oikein että tässä työurien pidentämisessä tarvitaan kokonaisvaltaista panostamista työkyvyn ylläpitoon ja työhyvinvointiin

mielestäni on vaara se että kansalaismielipide lähtee kääntymään kaivosteollisuuden nousua vastaan ja jos kansalaisten mielipide lähtee kääntymään niin on myöskin sitten vaarana se että me poliitikot lähdemme sen kansalaismielipiteen mukaan

kun kuuntelee taksikuskeja nimenomaan omistajakuskeja niin kyllä heistä moni silloin kun se eläkkeellepääsy vain on mahdollista lähtee myöskin sitten eläkkeelle ja homma jää siihen

arvoisa puhemies

sitä kautta ihan samalla tavalla täällä poliisitoimessa kuin yksityisellä sektorilla niin kyllähän nämä työpaikat ja työolosuhteet pitää saada kuntoon jotta sitä jaksamista sitten tulevaisuuteen löytyy enemmän ja myöskin sitten työterveyshuoltoa pitää tehostaa tähän ennalta ehkäisevään suuntaan

onko ministeriössä ajateltu ja harkittu sellaisia toimia ja mitkä ovat ne keinot että mahdollisimman nopeasti nämä ympäristövaikutukset saadaan normalisoitua näissä ongelmakaivoksissa

ne eivät ole alueellisia hankkeita eivätkä mitään siltarumpupolitiikkaa vaan niillä on nimenomaan venäjän rajan osalta äärimmäisen tärkeä valtakunnallinen merkitys

minkälaisia lakeja sinnepäin sitten säädetään

ihan siunatuksi lopuksi haluan sanoa myöskin sen että pikkuisen olen kuulevinani tuolta opposition puolelta myöskin kritiikkiä työmarkkinajärjestöjen liiasta vallasta

kun siellä on myöskin tämä geriatrian erikoislääkäritarve niin onko arvioitu sitä että näitä lääkäreitä on tarpeeksi myöskin ja sitten näitä lääkärintarkastuksia saa säällisessä ajassa